leikkauksia ei kohdisteta suoraan koulutuksen perusrahoitukseen vaan niitä haetaan etupäässä rakenteellisten uudistusten kautta

toisin oli viime hallituskaudella kun esimerkiksi ammattikorkeakouluja lähestulkoon pakkofuusioitiin

hallituksen toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformissa lisätään koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja tehostetaan koulutuksen järjestäjien toimintaa hallintoa ja rahoitusta uudistamalla

toisen asteen koulutuksen lainsäädäntöä uudistettaessa aiotaan poistaa esteitä esimerkiksi toisen ja kolmannen asteen yhteistyöltä

aloituspaikkojen leikkaukset jakaantuivat eri maakunnissa ja eri koulutuksen järjestäjille hyvin eri tavoin

kyllä minusta on niin että jos viidesosa leikataan kaikista tulovirroista niin onhan se kohtalokas leikkaus mille tahansa toimijalle

tulevat säästötoimet pitää myös pystyä jakamaan tasaisemmin siten ettei niiltä joilta jo on eniten otettu enää lisää leikattaisi

digioppiminen elinikäinen oppiminen yritteliäisyys koodaaminen medialukutaito tässä vain muutamia kansalaistaitoja joita näillä kärkihankkeilla halutaan vahvistaa

ja kun halutaan suomesta koulutuksen kärkimaa tarvitaan koulutusjärjestelmän uudistamista ja kaiken pohjana on edelleenkin ymmärrys laajasti maailmasta ja humanistinen maailmankatsomus joka toivottavasti välittyy myös taloudellisesti vaikeina aikoina

toivonkin jatkossa myös rakentavaa keskustelua koulutuspolitiikasta entistä enemmän

edellisten hallitusten perintö ei ollut mitenkään kovin mairitteleva joten lähtökohdat tulevan vuoden talousarvion valmisteluun ovat olleet jokseenkin vaikeat

ehkä suomi olisi omilla talouden tasapainottamistoimilla selviytynyt taloudellisesta taantumasta mutta siihen lisäksi ovat tullet eurokriisi ja sen aiheuttamat toimet suomelle venäjän pakotteet iskevät meihin voimakkaasti ja lisänä eihän kukaan vielä keväällä osannut ajatellakaan minkälaiseen tilanteeseen syksyllä joudumme turvapaikanhakijoiden kanssa

siitä osoituksena on varsin lyhyessä ajassa rakennettu turvapaikanhakijoiden tilanteeseen tullut vastaus ja se miten olemme saaneet sen omalta osaltamme kansallisesti hallintaan

hallitus on tehnyt erään todella suuren julkisen talouden reiluuden kannalta merkittävän teon

hallitusohjelmaan nimittäin kirjattiin ettei kuntien velvoitteita saa lisätä ei ainakaan ilman etteikö samalla karsittaisi sitten muita velvoitteita

no hallitushan nimenomaan otti oppia ja sai esimerkiksi historiallisen kilpailukykysopimuksen aikaiseksi joka aivan kuten täällä on todettu on myös eurooppalaisessa työmarkkinakentässä erittäin erittäin suuri saavutus

ja tässä on kyllä selkeä linjanmuutos edelliseen hallitukseen verrattuna joka valitettavasti koetti tasapainottaa julkista taloutta leikkaamalla valtionosuuksia ja laittamalla taakkaa siitä kunnille

kyllä minun mielestäni on erittäin tärkeää koettaa muuttaa sitä käsitystä että kun nuoret todellakaan eivät usko että he vuosikymmenten päästä pääsisivät nauttimaan samanlaisesta eläkejärjestelmästä kuin tänä päivänä niin siksi juuri on tärkeää muokata sitä eläkejärjestelmäämme ja luoda uskoa siihen että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan vastaavanlaisista ja toivon mukaan vielä paremmista eläke eduista mutta se vaati kyllä nyt sitä uudistumista ja rakenteellisia tekoja siihen

tämä ei tietenkään kokonaisuudessa parantanut julkista taloutta vaan syöksi kuntatalouden ahdinkoon eikä valitettavasti kyllä valtiontalouskaan juuri kasvu urille päässyt

no tietenkään keskustaa ja perussuomalaisia ei varmasti voi viimeisen neljän vuoden aikaisista toiminnoista syyttää ja täytyy oivaltaa että hallituksen sopeutustoimiin liittyy kaksi tasoa

toki siitä täytyy olla kyllä huolissaan miksi meillä on eri tuloluokissa eri terveysluokissa erilaisia elintasoeroja edelleenkin

arvoisa puhemies

kun niihin säästötoimiin kuitenkin on taas ajauduttu pitäisi huomioida se että kun koulutuksesta leikataan niin sitä ei tehtäisi samalla tavalla kuin menneinä vuosina siten että se on kolminkertainen joillekin alueille vaikkapa pohjois ja itä suomeen

näissä tulevissa leikkauksissa täytyy huomioida tasaisemmin ne reuna alueet joilta jo on otettu ettei sinne laiteta lisäleikkauksia koska muuten se tilanne on kyllä todella kestämätön

kaikista vaikeuksista huolimatta on kuitenkin tehty erittäin merkittäviä historiallisiakin panostuksia strategisiin kärkihankkeisiin vaikka rahaa ei juurikaan ole

ja onhan puolessa vuodessa saatu jo sovittua raamit sote ja aluehallintorakenteen uudistukseen mikä on kyllä enemmän kuin koko neljänä vuonna edellisten toimijoiden aikana sanoisin

lopuksi haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa niistä hyvistä joululahjarahoista joita on osoitettu lukuisille järjestöille

kiitoksia

olihan siinä toki sitten myös korkeakouluasteella tiettyä johdatusta pakkofuusiolla kemi tornio ja lapin ammattikorkeakoulu yhdistyivät

no se oli rakenteellinen uudistus ja nykyään korkeakoulu toimii aivan hyvin vaikka se tietenkin katkera paikka sinä hetkenä oli kun siihen sitten ajauduttiin

ensiksi muutamalla hyvällä asialla

on pakko tietenkin antaa kiitosta siitä että tällä vaalikaudella ei näillä näkymin tulla ulkomaan edustusverkostoa enää supistamaan mikä on hieno asia

mutta tietenkin kyllähän tämä kehityspolitiikan kysymys on ongelmallinen ja mikä on noussut tässäkin esille on tämä jaksotukseen liittyvä problematiikka jonka myös itse kyllä haluan nostaa esille

sitten vielä semmoinen konkreettisempi kysymys liittyen viestintään ja globaalikasvatukseen nimittäin vaikuttaa siltä että kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta liikkuu aika paljon myös väärää tietoa

tämä esitys euroopan yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sisältää ihan asiallisia näkökulmia ja haluan tässä puheenvuorossani ottaa itse asiassa osaa siihen keskusteluun mihin edustaja maijala päätti oman puheenvuoronsa liittyen loheen

suomen tavoitehan on ollut se että sekakantakalastuksesta siirryttäisiin kohti kantakohtaista kalastusta

tämä olisi etenkin lohelle erittäin tärkeä kysymys nyt kun murros on saatu tehtyä ja kun vapaana virtaaviin suuriin lohijokiimme on alkanut nousemaan enenevässä määrin lohta tämä tukisi sitä kehitystä

toivottavasti suomi sitten eurooppalaisissa pöydissä tuo esille sekakantakalastuksen ongelmallisuutta meidän näkökulmastamme

valitettavasti on kuitenkin niin että lohen kantaan kohdistuu edelleenkin paineita ja sen kannan paineen lisäksi on tullut myös uusia ilmiöitä kesäisellä tornionjoella liittyen siihen tautiin josta emme vielä tiedä mikä se on onko kysymyksessä kalan pinnalla oleva vai onko se ei vie vesistössä oleva vai missä oleva syy siihen miksi lohia mystisesti menehtyy

toki toivotaan että niitä ei tulisi ollenkaan mutta myös että saadaan selvitettyä mistä on kysymys koska lohella on kyllä pohjois suomelle erittäin suuria vaikutuksia

euroopan pisin vapaana virtaava joki on myös suurin lohijokemme ja olisi hyvä että saisimme myös sivuhaaroihin aivan kuten edustaja maijala täällä totesi lohta viimein nousemaan

simojoen lohikanta on kovin heikko vaikka sekin on kasvamaan päin joten työtä kyllä kovasti vielä riittää

arvoisa puhemies

ne sopeutustoimet mistä silloin sovittiin alkavat nyt näkyä

viime kuukausien aikana on käynyt selväksi että nykytilanteesta sen ongelmista tulevaisuuden tavoitteista ja keinoista ollaan eri puolueissa kyllä aika lailla myös eri mieltä

useat näistä tavoitteista ovat kuitenkin niin suuria että niitä on vaikea yksiselitteisesti laittaa numeeriseksi muodoksi ja on ehkä vaikea löytää joskus konkretiaa suurten makrotalouden lukujen takaa

on esitetty kolme lisätalousarviota tänä vuonna ja samoiten myös ensi vuodelle on jätetty lisätalousarvioihin hyvät mahdollisuudet

joitakin muutoksia ohjelman julkaisemisen jälkeenkin on jo tehty esimerkiksi eläkkeensaajien asumistukeen ei kajota niin rankasti kuin alun perin oli kirjattu

myös turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuviin lisääntyneisiin menoihin on aivan oikein huomioitu talousarvioesityksessä lisäresursseja

ohjenuoraksi ehkä sopii aika hyvin pienipalkkaisten naistenkin viesti siitä että he ovat valmiita uhrauksiin jos kokevat ne tasapuolisiksi

arvoisa rouva puhemies

kuten tässäkin keskustelussa on tullut esille monta kertaa pidän hyvin tärkeänä sitä että jos kunnilta leikataan rahoituksesta niin samanaikaisesti leikataan myös niistä velvoitteista ja odotankin mielenkiinnolla syksyllä valmistuvaa miljardin euron tehtäväkarsintalistaa

on totta että hyväosaisilta on vaikeampi leikata sillä he käyttävät hyvin vähän julkisia palveluita ja saavat hyvin vähän minkäänlaisia tulonsiirtoja

mutta kuitenkin kuten olemme kuulleet myös he osallistuvat talkoisiin

lisäksi on myös erittäin tärkeä tämä linjaus johon myös edustaja torniainen äsken puuttui että kun nyt puhutaan julkisesta taloudesta niin käsittelemme koko ajan yhdessä niin valtion kuin kuntienkin taloutta

no kun maassa on menossa myös historiallisen suuri sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus tulee sillä olemaan todennäköisesti myös erittäin suuria vaikutuksia kuntien valtionosuusjärjestelmään

mutta harmaan talouden ehkäisemisen keinoihin on varmasti kyllä vielä löydettävissä ja etsittävissä voimakkaampiakin keinoja

kysynkin ministeriltä

missä vaiheessa kuntien valtionosuusjärjestelmää meinataan seuraavan kerran laajemmin muokata ja päivittää se vastaamaan myös tulevan sote uudistuksen vaatimuksia

kärkihankkeisiin osoitetut määrärahat ovat kokonaisuudessa ehkä pieniäkin lukuja mutta sitäkin tärkeämpiä kehityskohteita

tiestön kunnossapito on tietenkin meille laajassa maassa tärkeää mutta huolestunut olen siitä että jos puhutaan barentsin alueen kansainvälisistä liikennehankkeista niin esimerkiksi elinkeinoelämän kannalta tärkeä oulusta tornioon ja luulajaan kulkeva rataosuus ei näy tällä hetkellä liikenne ja viestintäministeriön budjetissa

minäkin tahtoisin kiittää ministeriä hänen tässä puheenvuorossa esille nostamastaan köyhyysraportista jossa kuitenkin myönnetään se että valitettavasti tällä hetkellä kaikki ihmiset eivät vielä pääse meillä digitaalisten palveluiden ääreen ja se on tietenkin tärkeää pitää mielessä

etenkin lapissa se on hyvin vaikeaa koska matkailijat rovaniemellä tai kemijärvellä eivät suinkaan vielä pysty käyttämään täysin niitä vrn palveluita joten olisi hyvä että vr myös kehittäisi niitä

haluaisin kysyä vielä tästä lentokenttäverkostosta että tietenkin on tärkeää antaa poliittisesti myös rauha alueelle kehittää sitä ja viedä eteenpäin suunnitelmia mutta miten me saisimme kansainvälisiä yhteyksiä näille pohjoisen matkailukentille suoria yhteyksiä koska se on kyllä tämmöinen elinkeinoelämän kysymys ja se toisi vakautta sinne että voidaan investoida ja kehittää

valiokunta ei esitä muutoksia eikä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla on ihan positiivisiakin asioita kaikkien kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta näinä vaikeina aikoina jolloin tuntuu että kaikesta vain säästetään

mutta se on kuitenkin alku siihen että saadaan korjausvelkaa jossain määrin kavennettua

muutamina esimerkkeinä on tietenkin pakko mainita myös kotiseudultani pohjois suomesta kaksi tiehanketta

samoiten mikä täälläkin nousi yleiskeskustelussa jo esille tieosuus oulusta kemiin on liikennevirastonkin mukaan keskimääräistä vaarallisempi tieosuus

ongelma on tietenkin se että työvoimapoliittiset toimet edellyttävät huolellista tarkastelua

ne kun uusia rahoitusmahdollisuuksia sitten haetaan niin on varmasti hyvä että valiokunta ja yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme

hallituksen kärkihankkeella vähennetään kärkihankkeella vähennetään kuntien kustannuksia ministeriö ja myös tämä sali pääsisivät sitten keskustelemaan niistä miten uusia mahdollisuuksia voidaan toteuttaa uusilla hankkeilla

tietenkään se ei saa tarkoittaa sitä että jos valtiovalta joutuu säästöjen takia vetäytymään niin sitten laitetaan kunta ja pitää tärkeänä kuntien aktiivista elinkeinopolitiikkaa elinvoimaisuutta parantavia toimenpiteitä

aluetaloudelle lisää painetta mutta jollakin lailla meidän täytyisi myös pystyä hankkimaan näitä uusia rahoitusmuotoja ja

tämän asian kokonaisuuden saamaan myös eu rahoitusta meidän liikennehankkeillemme

jaro nolla seitsemän neljä nauraa enemmän kuin vuonna

määrärahan muutoksesta valtaosa eli viisi pilkku neljä miljoonaa sekin mikä löytyy sieltä liikennevaliokunnan lausunnosta että miten voi olla täysin sähköistä vuoteen

koko eu

tämä on totta kai ten t verkon kannalta aivan keskeistä ja se että kulut korvataan edelleen jatkossakin

ohtonen miettinen ja itäosiin ja yhden siihen julkisuudessa on tietoja siitä että norja ja ruotsi ovat tehneet isoja investointeja sinne ovat kiinnostuneita rataa rahoittamaan

mutta onko nyt niin että se on vähän suomesta kiinni että meiltä ei löydy oikeastaan semmoista pitkän tähtäimen mahdollisuutta nyt sitten investoida siihen että saisimme jäämeren rataa alulle tätä vuosikymmenten hanketta

lentoliikenteestä haluan vielä todeta sen että olisi tärkeää että valtiovalta voisi nyt antaa semmoisen kehittämisrauhan ja tavallaan poliittisen selkänojan eri alueille ja seuduille itse kehittää sitä lentokenttätoimintaa ilman pelkoa että jossain vaiheessa kenttiä menisi alas

niiden aluetaloudelliset merkitykset ovat niin suuria että olisi suomen kaltaisen maan kannalta kyllä erittäin hölmöä politiikkaa alkaa niistä säästämään

ja tietenkin toivon että alueet sitten aktiivisesti hakevat niitä säästyneitä laajakaistahankerahoja

valitettavaa ettei sinne lisää saatu mutta toki pitää käyttää ensin vanhat pois että me saamme sen digitalisaation kärkihankkeen realisoitumaan että miten kunnat voivat ja miten kuntatalouden

arvoisa rouva puhemies

toki on surullista että indeksejä jäädytetään mutta kylläpä ne taisi jäädyttää joku edellinenkin hallitus tässä maassa

kysymys on tietenkin suuresta kuntatalouden kuvasta suuresta linjakuvasta että me emme sälytä uusia tehtäviä kunnille

me emme leikkaa jos ei samalla lähde palveluvelvoitteita pois kunnilta

jouduin vetämään toisen puheenvuoron tältä omalta paikaltani kun kävi tuossa äsken kiitoksia ministerille hyvästä esittelystä siitä missä ollaan nyt menossa

totta kai kiitos myös hallitukselle siitä että henkilöt käyttävät kuolemanrangaistusta ja kylmimmän pöyristyin ensimmäistä kertaa neljään vuoteen tämä talousarvio tulee olemaan kuntataloutta vahvistava ja varmasti jonkun mielestä mustan jään heikkoja voi heitellä niin balalaika vakavasti niitä tällaiset asiat kyllä kuolemanrangaistus meillä toteutettuna tai jossakin koko kehyskaudellakin se on sitä vahvistava

toivon tietenkin myös että sellaisista asioista täällä suomen arvokkaimmassa elimessä sitten puhutaan kylä vaikka kamalia rikoksia tapahtuu vielä haasteiden turvata kriisin kanssa niin kilmer on pakko tätä sataprosenttista valtionosuustakuuta noudatetaan ja uusia velvoitteita ei tule ilman sataprosenttista valtionosuutta

on nimittäin minun mielestäni hieman erikoista että suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta utsjoki ei kuulu kaksikielisyyden piiriin valtionosuusjärjestelmässä

kyllähän suomi ottaa tässä nyt ison askeleen ennen kaikkea tämmöiseen eurooppalaiseen ja kansainväliseen kuntarakenteeseen jossa on maakunnallisempia tai alueellisempia aloja jotka hoitavat tietyt tehtävät ja sitten perustasolla hoidetaan tietyt tehtävät

valtiovallan edustajina olemme vastuussa kansallisesta suomi astuu kyllä tässä tämmöiseen kansainväliseen aikaan kuntarakenteen osalta minun mielestäni

kun kysymyksessä on isot kiinteistömassat sairaanhoitopiirillä ja kunnissa niin miten tämä kiinteistömassojen kysymys meinataan ratkaista

joilla on kansallisesti jonkinlainen roskapankki joka kerää sitten ne omaan taseeseensa vai miten se aiotaan hoitaa itsehallintoalueen ja kuntien suhteen

kuten tässä vastauspuheenvuorojenkin aikana tuli esille niin tokihan täytyy aloittaa myös tämä puheenvuoro kiittämällä hallitusta siitä että nyt ensimmäistä kertaa neljään vuoteen kuntataloutta vahvistetaan

mutta tämä on tietenkin erittäin tärkeää sen kannalta kuten täällä on jo salikeskusteluissa esille tullut että kyllähän turvapaikanhakijoista johtuva taloudellinen tilanne nähdään kokonaisuudessaan vasta vuosien päästä sitten kun kotouttamisprosessi on saatu alkuun ja nähdään miten kaikkialle se vaikuttaa

työttömyyden osalta hyvin paljon kuntakentällä kuulee tietenkin marmatusta kela maksuista ja siitä miten ne ovat räjähdysmäisesti nousseet kunnilla

lisäksi haluan tuoda esille sen että tämmöisenä taloudellisesti vaikeana aikana on tietenkin hyvä että koetetaan olla luovia ja ollaan otettu uusia tekniikan keinoja esille

mutta täytyy huomioida se mikä on siellä köyhyysraportissakin mainittu että toistaiseksi vielä eivät kaikki ihmiset pääse digitaalisten palveluiden äärelle eli tästä tasa arvosta täytyy pitää huolta että se saadaan täysimääräisesti sitten käyttöön

lopuksi vielä tästä suuresta itsehallintouudistuksesta mikä ei suoraan tietenkään ensi vuoden talousarviokirjaan niin merkittävässä määrin liity mutta se liittyy varmaan joka vuoden talousarviokirjaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenten ajan

minusta se on kyllä suuri eurooppalainen linjaus että me nyt astumme aikaan jossa alueet ja itsehallintoalueet päättävät tietyistä asioista ja kunnat tietyistä asioista

mutta on tärkeää että siinä valmistelussa huomioidaan ne kansainväliset vertailut ja tutkimukset että miten eri maissa on tehty ja otetaan ainoastaan ne hyvät asiat sieltä eikä niitä huonoja asioita koska on myös nähtävillä ollut vaikkapa ruotsissa miten on palveluita sitten myös maakuntatasolla keskittynyt

arvoisa puhemies

siellähän tähän ei tule minkäänlaista lisäystä